suomi tekee siinä omaa työtänsä emmekä ole siinäkään euroopan heikoin lenkki vaan ehkä yksi parhaimmista

arvoisa herra puhemies

jos miettisin sitä omaisuusmassaa mikä meillä kiinteistöihin sisältyy jos meillä maksettaisiin verot vain niistä mitkä ovat niin sanottua todellista nettovarallisuutta kun laskettaisiin omakotitalot kesämökit maatalousrakennukset yritysomaisuudet niin mitähän sinne enää sitten paljon jäisi verotettavaa

saattaisi olla että tämän kiinteistöveron tuotto suorastaan romahtaisi kun vähennettäisiin ensiksi varallisuuden arvosta kaikki siihen kohdistuvat velat

minä luulen että tämä ei nyt kyllä taida olla sellainen lakialoite joka kovinkaan hyvin menestyy jos me haluamme yleensä että kiinteistöverosta tulee myöskin tuottoa yhteiskunnalle

me tiedämme tietenkin että monet ostavat kiinteistösijoituksensa pääsääntöisesti velkarahalla

suhtaudun kyllä hieman skeptisesti siihen että tämä lakialoite menestyy enkä usko että sellainen järjestelmä toimisi että vain nettovarallisuudesta verotettaisiin

en minä kuulu yleensä kiinteistöveron ystäviin ja kukapa niistä nyt sitten pitäisi mutta minä ajattelen asian kuitenkin niin että jos tällainen kiinteistöverojärjestelmä on kuntien ja muiden verotuottomenetelmäksi kehitetty niin siinä on haluttu myöskin taata se että työhön kohdistuvat työnteon ja yrittämisen verotus pystytään pitämään vastaavasti alemmalla tasolla

ja erityisesti minä vihaan kaikkea semmoista verotusta joka kohdistuu työntekoon yrittämiseen tai työn teettämiseen ja katson että pienempi paha on kumminkin kiinteistövero kuin sellainen joka lannistaa koko yrittämisen tahdon

ja jos jollakin on sitten kiinteistö ja ei koe saavansa sitä kautta kunnilta palvelua niin kyllä minä sanoisin että kannattaa kyllä silloin vähän aktivoituakin

kyllä kiinteistöveron takana pitäisi olla myöskin jonkinlaiset palvelut ihan niin kuin vanhassa katumaksussa vaikka tämä on ihan eri verojärjestelmä

lauri oinonen vaan rangaistusvaatimuksen tien päällä kahden puhalluslaitteen todistuksella ja kun lieviä rattijuopumuksia olisi vuoden aikana esimerkiksi kolme kappaletta se johtaisi ajokortin peruuttamiseen ja ennaltaestävä vaikutus toimisi aivan samalla lailla kuin lakialoitteessa

näin luulen että ei tulisi kustannuksia ei tulisi byrokratiaa ja poliisi voisi puuttua vielä törkeämpien rikosten tutkimisiin kuin ihan lievimpiin rattijuopumuksiin

näin ajattelen tällä erää

arvoisa herra puhemies

tuskin koskaan kansanedustaja aikana on joutunut pitämään budjettipuheenvuoroa tilanteessa jossa ei osaa ennustaa sitä kuinka maailmantalous ja suomen valtiontalous kehittyy ensi vuonna

toiset lähtevät tekemään jo miinusmerkkistä verotuloarviota toiset nollatulosta ja osa tekee vielä plusmerkkisenkin tuloksen

täällä on puhuttu tänään paljon verotuksesta ja olen kovin tyytyväinen siitä että tämä hallitus teki tulopuolella veroratkaisun jossa selvästi halutaan kotimarkkinoille lisätä ostovoimaa ja painotetaan pieni ja keskituloisia

en ole myöskään täysin ymmärtänyt sitä mitä sdpn vastalause tässä budjetissa kaikkiaan tarkoittaa

tämä vesiliikennejuopumuksen valvonta on tietenkin hieman ongelmallisempaa kuin tieliikenteen valvonta johtuen tietenkin siitä että poliisilla on rajallinen määrä osoittaa varsinkin sisävesialueille veneitä ja partioita valvomaan yleensä vesikulkuneuvoja ja muita aluksen kulun kannalta olennaisesti tärkeitä turvallisuusasioita

muistan vielä viime kaudelta valtiovarainministeri eero heinäluoman budjettipuheenvuoron jossa hän arvosteli kovasti oppositiota mikäli esitettiin arvioita siitä että verotulot kasvavat enemmän kuin mitä hänen tekemässään budjetissa on

näyttää kuitenkin siltä että hallituksessa on ilmapiiri muuttumassa siten että tämä lakialoite saattaa tulla myöskin lähiaikoina hallituksen esityksenä meidän käsittelyymme

itse näen tässä pari pientä probleemaa

ensinnäkin näyttää siltä että kun seuraa noita vesiliikenneonnettomuuksia niin aina se hukkunut henkilö ei ole veneen kuljettaja vaan yleensä se tahtoo olla niin että se on se niin sanotusti julppi auki ollut veneessä oleva matkustaja joka on alkanut tehdä erilaisia temppuja siellä veneessä ja siihen probleemaan tietenkään tämä lakialoite ei ole vastaus

te ette tee vastuullista talouspolitiikkaa enää

nyt näyttää kuitenkin että tämä tauti on pahasti tarttunut ja ylibudjetointia selvästi on tehty

aluksia on monenlaisia on suurempia aluksia jotka on rekisteröity ja jotka ovat turvallisempia mutta näyttää olevan myös kehitys sellainen että suuri riskiryhmä on juuri näillä pienillä moottoriveneillä joissa on liikaa matkustajia ajavat henkilöt tai sitten vaikka kuljettajakin olisi vielä selvin päin niin muut matkustajat ovat niin päihtyneitä etteivät pysty hillitsemään enää omaa käytöstään

jokunen sana myöskin valtion tuottavuusohjelmasta joka näyttää olevan päivän puheenaihe

valiokunnan mielestä tuottavuusohjelman toteuttamisessa on pyrittävä ottamaan huomioon suhdannetilanne ja sen mukaan mahdollisesti muuttuvat henkilöstötarpeet

eli ei tämäkään nyt ratkaisu maailmankaikkeuteen ole mutta signaaliarvona tietenkin tämä on yhteiskunnalta ennalta estävä niin kuin varmasti ed

julkisen hallinnon sekä julkisten palveluiden tuottavuutta ja tehokkuutta on valiokunnan mielestä lisättävä jotta nykyisen kaltaiset hyvinvointipalvelut voidaan tuottaa ikääntyvälle väestölle palvelujen kysynnän lisääntyessä

toinen puoli valiokunnan mielestä on se että työvoiman vähentyessä ja työvoimapulan uhatessa myös yksityisen sektorin työvoimatarpeista on pidettävä huolta ja kansantalouden kestävyyden kannalta on selvää että julkinen sektori ei voi varata suurinta osaa työikäisistä omiin tehtäviinsä

näin valiokunta totesi tuottavuusohjelmasta

mikäli kansanedustajat ja edellisen hallituksen ministerit toteavat esimerkiksi tässä salissa että edellisen hallituksen tekemä tuottavuusohjelmapäätös oli virheellinen niin sitten pitää myöskin suoraan kertoa että me haluamme siitä tarvittaessa myöskin luopua

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

juha rehulahan on toiminut tämän valiokunnan puheenjohtajana joka tämän mietinnön on tehnyt ja nyt ensimmäistä kertaa ottaa itse tekemänsä mietinnön vastaan myöskin ministerinä palautekeskustelussa

hemmilän lakialoite joka koskee toimivallan siirtoa tuomioistuimesta poliisille on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä

sen verran vaan ihan yleisesti että kyllä minulla on vahvasti sellainen kuva että toisen värinen hallituspohja ei olisi pystynyt koskaan tuomaan tämän tyyppistä eläkeratkaisua tähän saliin

se säästäisi merkittävästi syyttäjätyövoimaa vapauttaisi tuomioistuimen ruuhkia vaikeampien juttujen selvittämiseen ja niitten käsittelyyn

se ei myöskään toisi poliisille merkittävästi lisää työtä koska sinä aikana jolloin poliisi kirjoittaa rikosilmoitusta ja tekee muuta työtä hän samanaikaisesti voi kirjoittaa myöskin rangaistusvaatimuksen ja määrätä ajokiellon

tämä olisi selvissä tapauksissa ehdottomasti kannatettava järkevä ja yhteiskunnan kustannuksia vähentävä tekijä eikä vaikuttaisi kansalaisten oikeusturvaan jos ehtona olisi se että tapaus on esimerkiksi selvä ja tunnustettu

siis tämä porvarihallitus kuitenkin niin kuin pääministeri on useampaankin kertaan sanonut on tehnyt sosiaalisempaa politiikkaa kuin sitä edeltänyt punamultahallitus

tämä lakialoite on ehdottomasti kannatettava ja kun on joskus käyty lyhyitä keskusteluja myöskin oikeusministeri braxin kanssa niin hänelläkin tuntuu olevan ymmärrystä viedä tämän tyyppistä lainsäädäntöä eteenpäin

aivan lyhyesti äskeiselle puhujalle

ja se vaikuttaa myöskin työttömiin se vaikuttaa myöskin ansiosidonnaisella päivärahalla oleviin työttömiin ja heidän tulonmuodostukseensa

herra puhemies

viime vuosi taisi olla suhteellisen huono meille suomalaisille mitä tulee siihen pääomaan mitä suomalaiset saivat metsistä ja markkinatilanteet vaihtelivat tietenkin mikä vaikutti tähän asiaan

yksi merkittävä probleema tässä suomalaisessa metsätaloudessa on se että sukupolvenvaihdosten kautta ei tietenkään tule riittävästi uutta metsää kun perinnönjakojen kautta metsä siirtyy yhä enenevästi kaupunkilaismetsänomistajien haltuun

ja kun me tiedämme tämän vanhan sarkajaon perinteisen sarkajaon mikä suomessa edelleen on se johtaa siihen että monet sarat ovat niin kapeita ja metsätaloudellisesti kehnoja hoitaa että kaupunkilaismetsänomistajalla ei riitä halua tähän

jossakin päin suomea on lähdetty tekemään tällaisia yhteismetsäalueita ja suurempia lohkoja ja sitä kautta on saatu tehokasta metsätaloutta

zyskowiczin huolen siitä että hän pitkällä parlamentaariurallaan on varmaan joutunut tekemään myöskin sellaisia päätöksiä että mitä edellisvaalikaudella on etuisuuksia nostettu niin on jouduttu sitten taloudellisessa ahdingossa niitä etuisuuksia peruuttamaan

luulen ja uskon että mikäli jouduttaisiin sellaisiin tilanteisiin että jouduttaisiin joitakin etuisuuksia taloudellisen tilanteen johdosta leikkaamaan niin ehkä nämä olisivat parhaimmassa suojassa johtuen siitä että nämä ovat osa niin keskeistä pienituloisten perusturvaa että muunlaisia ratkaisuja löydettäisiin

kangas vielä sanoi eläkepolitiikasta niin kyllähän suomessa pitkään on vallinnut täydellinen konsensus eläkkeistä ja eläketurvasta

suomalainen järjestelmähän toimii siten että mitä parempi talouskasvu meillä on mitä parempi työllisyys mitä enemmän ihmiset ansaitsevat sitä enemmän he kerryttävät itsellensä työeläkettä josta tietenkin valtaosan maksaa heidän työnantajansa palkan yhteydessä ja pienen osan maksaa myös työntekijä itse sen uudistuksen jälkeen

tämähän on lähtökohta

tämä järjestelmä poikkeaa siltä osin väitän edelleen että minkään muun värinen hallitus ei tätä esitystä olisi tällaisena pystynyt tuomaan tämän sisältöisenä ja näin tarkkaan rajattuna ja toivottavasti myöskin sellaisena jotta tulevaisuudessa me pystymme myöskin maksamaan kaikki ne velvollisuudet koska tämäkin on indeksisidonnainen jonka kuluerät vuosittain vain lisääntyvät

arvoisa rouva puhemies

meidän tarvitsee luonnollisesti korvata tämä tuonti omalla sähköllä jotta voimme pitkällä aikavälillä luottaa siihen että sähköä riittää ympäri vuoden kaikilla säillä kaikille sähköä tarvitseville suomalaisille

viime talven huippupakkasten ja sähkön huippuhintojen aikaan monet yritykset joutuivat jo keskeyttämään osin jopa tuotantojaan mistä oli suoraa haittaa meidän teollisuudelle

tilanne on nyt vähän historiallinen sillä periaatepäätöstä hakee olkiluodossa kahta reaktoria pyörittävän ja sinne kolmatta rakentavan tvon lisäksi myös aivan uusi ydinvoimayhtiö fennovoima

torstaina eli huomenna saamme siis myös päättää tuleeko suomeen kokonaan uusi ydinvoimaosaaja uusia omistajia ja myöskin uusi ydinvoimalapaikkakunta

sähkön hinta taas vaikeuttaa yhtiöiden toimintaa sillä sähkömenot ovat suoraan pois muista investoinneista ja työllistämisestä

mukana on suuria metallijättejä kuten outokumpu ja rautaruukki sekä esimerkiksi molemmat suuret kauppaketjumme kesko ja sok

lisäksi fennovoima omistaa mää fennovoima omistaa fennovoimaa omistavat kymmenet paikalliset sähköyhtiöt joiden minunkin mielestäni tulisi saada ostaa sähköä kotiemme ja saunojemme lämmittämiseen

fennovoima rakentaa luvan saadessaan ydinvoimalansa pohjois suomeen eli meidän maahamme tulisi myös kokonaan uusi ydinvoimalapaikkakunta

tämä tukisi maamme huoltovarmuutta ja samalla tämä uusi paikkakunta pääsisi nauttimaan samoista eduista verotuloista ja uusista työpaikoista joistaeurajoella ja loviisassa on nautittu jo pitkäänkin

paikallisten useimmiten kunnallisessa omistuksessa olevien sähköyhtiöiden tulevaisuuden kannalta oma kohtuuhintainen ydinsähkö on aivan ensiarvoista

olisin tietenkin pohjalaisena toivonut että fennovoiman hanke olisi toteutunut meille kristiinankaupunkiin jossa fennovoiman edustajat kertoivat olevan optimaalisen ja erinomaisen paikan

lähinnä pohjanmaan liitto ja myöskin puolueista rkp vastustivat hanketta niin voimakkaasti että fennovoima luopui siitä sen takia että kun on paikkakuntia jotka ymmärtävät myöskin ydinvoimalan merkityksen seutukunnan ja oman maakunnan kehittämisessä niin me emme sitä valitettavasti ymmärtäneet

suomi tarvitsee lisää päästötöntä ja omaa sähköntuotantoa ja on hyvä että sitä saadaan myöskin aluepoliittisesti pohjois suomeen

ydinvoima on keskusteluttanut täällä eduskunnassa pitkään ja olen huomannut näitä erilaisia vasta argumentteja jotka oikeastaan toistuvat vuodesta toiseen aina kun ydinvoimasta puhutaan

ensinnäkin argumentti numero yksi on ollut aina että ydinvoima on vaarallista vaikka me tiedämme sen että tuotettua kilowattituntia kohden se on tehnyt vähemmän vahinkoa kuin yksikään toinen energiamuoto maailmassa

toinen sanonta on se että ydinvoimassa on jäteongelma vaikka kyseessä lienee ainoa energiateknologia ja malli joka sentään erottelee ja varastoi oman jätteensä

hiilen ja maakaasun kohdalla jäte sen sijaan unohdetaan ilmakehään ellei sitten tulevaisuudessa hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin tekniikkaa kehitetä merkittävästi eteenpäin

me nimittäin tarvitsemme kaiken puhtaan energian jonka vain saamme eikä sekään silti riitä vastaamaan tulevaan kysyntään

meidän johdonmukaisuutemme on ollut täällä salissa koetuksella etenkin silloin kun alasajon tiedetään kasvattavan fossiilisen energian määrää

esimerkiksi ruotsissa alasajo peruutettiin koska todettiin että se on käytännössä kestämätön tilanne että ydinvoimasta luovuttaisiin

jäteongelmaakin pidän nykyään kaikkein huonoimpana argumenttina lyhyesti siksi että ydinjäte on ennen kaikkea laadullinen ongelma ei niinkään määrällinen

tästä velvoitteesta ei päästä edes vastustamalla ydinvoimaa sillä nuo aineet ovat jo kaikki olemassa

siksi jäteargumentti suomalaisessa keskustelussa johtaa toistuvasti harhaan

nimenomaan tuota ongelmaa ehkä jopa päinvastoin voidaan käsitellä koska tiedetään että tulevaisuuden ydinvoimalat saattavat olla jopa ratkaisun avain

kehitys tulisi viedä loppuun kunnes saadaan sellaisia voimaloita jotka voivat hyödyntää uraania vielä tehokkaammin ja mieluummin aivan kokonaan

jokainen meistä joka on käynyt ydinvoimalassa ja nähnyt sen monimutkaisten laitteiden erinomaisten merkittävien turvatoimien ja varmistuksen määrän kysyy tietenkin eikö ihmiskunta todellakaan keksi helpompia tapoja tuottaa energiaa

se on kallista ja erittäin tarkkaa toimintaa mutta toisaalta taas ydinvoiman vaihtoehdot ovat vielä paljon surkeampia

kauhistuttavat ja tehottomat tuulimyllykentät neitseellisessä merimaisemassa tai haisevat chp voimalaitosten biomassakasat asutusten kupeessa tai ilmanlaatua pahentava poltto ylipäätään eivät voi olla parempi ratkaisu kuin ydinvoimala

kaikki ovat harmillisia ennen kuin aurinkoenergiasta saadaan suuren luokan ratkaisuja

aurinkopaneelit saattaisin minäkin ottaa taloni katolle mutta suuren volyymin energiantuotantoa auringosta ei vielä valitettavasti voida saada

moni miettii myöskin sitä eikö paras vaihtoehto olisi vesivoima joka on kilpailukykyistä päästötöntä uusiutuvaa helposti rakennettavaa sekä myöskin säädettävää

mutta asia sattuu ainakin suomessa olemaan niin että sen joka vastustaa ydinvoimaa pitää vastustaa tehokkaasti myöskin vesivoimaa

näillä aatteellisilla liikkeillä on perinteensä ja opinkappaleensa ja koskaan ne eivät näytä muuttuvan

uotilan toimintaa jotka pitkäaikaisina kansanedustajina uskaltavat ja rohkenevat kuitenkin edustaa niitä teollisuustoimihenkilöiden ja teollisuuden henkilöitten intressejä joita tarvitaan kun teollisuuspaikkakunnille ydinvoimaa laitetaan ja saadaan tuotantoa sellaiseksi että suomessa myöskin teollisuus säilyy

taitaa olla niin että on kysymys poliisimiehestä ja poliisimiehenä on myöskin erittäin mieluisaa kannattaa tämän asian nopeaa käsittelyä niin kuin näyttää siltä että se tällä hetkellä myöskin etenee

nyt olisi tietenkin tärkeää kun on myöskin kesäaika joka on voimakasta huumausaineiden käyttöaikaa että ei meidän byrokratiajärjestelmämme estä sitä jos eduskunnassa ja myöskin ministeriössä vallitsee yksimielisyys siitä että meillä ei ole varaa saattaa nuoria ihmishenkiä kuoleman vaaraan kesän aikana että tämä pystyttäisiin säätämään vielä ennen kesätaukoa

silloin varmasti tämä hallituksen esityksen odottaminenkin on liian pitkä aika

kun ilmiselvästi näyttää siltä että huume on varsin suosittu ja se leviää hyvin voimakkaasti markkinoilla ja aiheuttaa näitä kuolemantapauksia niin tähän joudutaan tietenkin puuttumaan hyvin maksimaalisella nopeudella mitä ed

tietenkin tämän toteutuessa täytyy todeta että tämä on nimenomaan isku kansainvälisen järjestäytyneen ammattimaisen rikollisen selustaan joka tähän mennessä kun tätä lakia ei ole ollut voimassa on hyötynyt tästä järjestelmästä

minun mielestäni valiokunta voisi käydä pikaisen kuulemisen ja keskustelun ja hyväksyä tämän lainmuutoksen myöskin tämän lakialoitteen pohjalta ilman varsinaista hallituksen esitystä

arvoisa puhemies

kun käsittelimme valtiovarainvaliokunnan jaostossa tätä lähiyhteistyömomenttia niin on pakko myöntää tässä yhteydessä että kovin kritiikki tämän lisäyksen osalta tuli opposition osalta pienen oppositioryhmän osalta mikä johtuu varmasti siitä että edelleenkin jaostossa ja kansanedustajissa on tietämättömyyttä siitä onko tämä kaikilta osin puolusteltavaa onko tämä kaikilta osin järkevää ja mitä näitten rahojen sisälle sisältyy

toivonkin että ulkomaankauppaministeri väyrynen ensi vuonna kun käsittelemme tätä samaa momenttia tuo lisää valaistusta siihen mitä näitten rahojen takana ihan oikeasti on

arvoisa herra puhemies

juha hakola esittelypuheenvuorossaan toi esiin voi pitkälle yhtyä mutta käydään paljon keskustelua siitä onko tämä ainoastaan pääkaupunkiseudun ongelma

se ei ole ainoastaan pääkaupunkiseudun ongelma vaan viime kesä ja tämä kesä näyttävät olevan sellaisia kesiä että nämä ongelmat ovat siirtyneet myös koko suomen alueelle erityisesti maaseutukaupunkeihin niitten keskustoihin missä tietenkin kerjääminen on kaikista kannattavinta koska siellä on paljon ihmisiä läsnä

on tietenkin selvää että ihan yksittäisellä lakialoitteella me emme voi tietenkään köyhyyttä poistaa maista ja varsinkaan muista eu maista mutta se mitä me voimme kansanedustajana tehdä omalle lainsäädännöllemme ja mitä suomessa voidaan tehdään on käyttää niitä keinoja mitä me voimme täällä kansanedustajana tehdä

totta kai kansainvälinen politiikka yleinen köyhyyden poistaminen maailmasta ja humanitäärinen työ on työtä mutta ne ovat vähän hidasliikkeisempiä

meillä valitettavasti jo toukokuun kolmen ensimmäisen viikon aikana tuli romanian ja bulgarian alueilta lähes sata turvapaikanhakijaa jotka myöskin sitten sijoitetaan vastaanottokeskuksiin joissa he monet saavat lämpöisen ruoan ja sitä kautta toimeentulotuen

tämän lisäksi he tietenkin menevät kadulle kerjäämään koska tarkoituksena ei ole tietenkään saadakaan suomesta turvapaikkaa koska se turvapaikan hakeminen on perusteetonta niin kuin se on kaikissa tapauksissa sataprosenttisesti suomessa ollut vaan tarkoitus on tällä kerjäämisellä ja suomeen tulemisella ansaita itsellensä rahaa

paljon puhutaan poliisien keskuudessa sitä että todelliset toimeksiantajat ovat siellä romanian ja bulgarian paronilinnoissa ja tämä on ohjattua toimintaa ja ne avustavat varsinkin matkustuksen suorittamisessa ja antavat rahaa esimerkiksi siinä vaiheessa että päästään ensin siihen kohdemaahan ja raha peritään sitten korkoineen takaisin

sen lisäksi että se on siirtynyt maaseutukaupunkeihin tämä kerjääminen niin sinne on tullut uusi lieveilmiö joka on viimeisen kahden vuoden ajalta myöskin lisääntynyt

tekotapa on niin että vähäliikenteisillä teillä pysäytetään luvatta ajoneuvoja tielle ja ajoneuvo ympäröidään kerjääjien toimesta

jos ei kerjääminen sinänsä onnistu niin sitten alkaa kaupustelu jossa kaupustellaan erilaista rihkamatarviketta niin kauan että päästään muodolliseen kauppaan ja sen jälkeen hävitään paikalta

tämä on tietenkin kriminalisoitua se täyttää nyt vähintään liikenteen vaarantamisen tunnusmerkistön tai liikennerikkomuksen tunnusmerkistön ja paikalle voidaan kutsua poliisi mutta käytännössä on osoittautunut että vaihtamalla nopeasti paikkaa siirtymällä toisen tien varteen tätä voidaan tehdä pitkin kesää suomessa ja poliisi on aina myöhässä tai voimaton

tietenkin prioriteettina tämän tyyppinen massarikollisuus mikä lisääntyy ei ole tietenkään myöskään poliisin ykköstehtävä kiireellisyystehtävä vaan sinne mennään silloin kun ei mitään muuta tärkeämpää ole koska tiedetään että seuraus on yleensä se että pyydetään lopettamaan toiminta

kerjääminen kaikkiaan on ongelmana lisääntynyt pääkaupunkiseudun ulkopuolella maaseutukaupungeissa ja myöskin liikenteessä

siinä vaiheessa järjestyslaista puhuttiin paljon ihan tällaisena perinteisenä koirankusetuslakina ja keskustelu käytiin alkoholin nauttimisesta puistoissa ja koiran ulosteista ynnä muuta

me emme silloin puhuneet kerjäämisestä vaikka esimerkiksi monen kaupungin järjestyssäännöissä jo silloin luki että tällainen kerjääminen ja kaupustelu oli kielletty